samalla selvitetään mahdollisuudet ja vaihtoehdot parantaa tuotantolaitosten kilpailukykyä nykyisessä toiminnassa sekä hyödyntää alueiden infraa ja osaamista muuhun yritystoimintaan

äkillisen rakennemuutoksen hoitamisessa keskeiseksi on osoittautunut hyvin organisoitu ja tehokas yhteistyö paikallisten viranomaisten te keskuksien yritysten ja työntekijöiden kesken

jos varkaus on yksi suurten irtisanomisten kohdekaupungeista ensi vuonna on pidettävä huoli siitä että uusien tuettujen investointien sijoittumisen osalta lähikuntiakin katsotaan samalla sihdillä riippumatta maakunnasta

arvoisa herra puhemies

hallitus panostaa monin tavoin metsäalan toimintaympäristön kilpailukyvyn parantamiseen puutuotealan ja puurakentamisen kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen sekä puuenergiankäytön lisäämiseen

esitykseen ei sisältynyt yhtään uutta siirtoviemärihanketta

tekemistä kaikilla osapuolilla siis riittää jotta metsäsektori ja puutuoteala tulee kehittymään ja pärjää tulevaisuudessakin meillä kun ei noita luonnon raaka ainevaroja niin kovin monia ole

arvoisa puhemies

sellaista

siinä on merkittävä ero

asunto ja ympäristöjaosto kiinnitti huomiota asumistukijärjestelmän kokonaisuudistuksen valmisteluun

no tämä kokonaisuus siitä että vähennetään sieltä myös näitä sotilaallisen kriisinhallinnan menoja niin kuin ministeri totesi herättää kysymyksen tietysti sotilaallisen kriisinhallinnan toimeenpanosta ja siitä mihin valtiontalouden tarkastusvirastokin puuttui

koulutukseen ja oppisopimukseen tehtävät lisäykset parantavat niin nuorten kuin muidenkin työttömien tilannetta

ja eduskunta on korostanut aikaisemmin että me tarvitsemme paremmat perustelut siihen onko se työ tuloksellista mitä me teemme ja onko se järkevää että sijoitetaan meidän kriisinhallintajoukkoja erittäin moniin pieniin tehtäviin vaikkapa ympäri afrikkaa vai olisiko tarkoituksenmukaisempaa keskittää meidän osallistumistamme yhä harvempiin maihin

arvoisa puhemies

olisin mielelläni nähnyt pientä lisäystä budjetissa tälle momentille nytkin mutta katsotaan mikä on tilanne ensi vuonna kun päästään vuodessa liikkeelle

arvoisa puhemies

rakennusten energiatehokkuusvaatimusten kiristyessä on huolehdittava riittävästä osaamisesta jotta toimivat ratkaisut löytyvät mieluummin etu kuin jälkikäteen

hallituspuolueiden edustajat halusivat opposition ohella pienentää valiokunnassa aivan oikein leikkauksia jotka kohdistuivat järjestöjen valtionapuihin opetus ja kulttuuriministeriön pääluokassa

pienen joululahjan saivat muun muassa martat ja marthaförbund

outoa on että vaikka kotitalousneuvontajärjestöjen budjettirivillä on marttojen kahden järjestön lisäksi myös maa ja kotitalousnaiset ei heille korotusta tule

olen tyytyväinen siitä että siviilikriisinhallinnan kotimaanvalmiuksien parantamiseen tulee lisää rahaa vaikkakin vain hitusen mutta tähän asiaan ulkoasiainvaliokunta on kiinnittänyt huomiota nyt koko tämän hallituskauden ja on hyvä että siihen pikkusen rahaa lisätään

kummallista

valtionavun pienentyminen on johtanut toiminnan supistamiseen aikana jolloin yrittäjyys ja omasta arjesta selviytyminen ovat tulleet yhteiskunnallisestikin yhä merkittävämmiksi

tämä on myös voi sanoa pieni summa tässä isossa asiassa kun haetaan noita tehokkuushyötyjä ja tehostamista tuolla sosiaali ja terveydenhuollon puolella

arvoisa puhemies

on aivan selvää että seuraavalla hallituskaudella seuraavaan hallitusohjelmaan täytyy jonkunlainen kokonaispaketti tämän asian reippaaseen eteenpäinviemiseen saada

periaatepäätöksellä halutaan vahvistaa kehitysvammaisten yhdenvertaisuutta asumisessa sekä yhteisössä ja yhteiskunnassa

laitoshoitoa yksilöllisemmät ja yhteisöllisemmät tuki ja palvelumuodot vastaavat nykyistä paremmin niin vammaisten henkilöiden heidän läheistensä kuin henkilökunnankin tarpeisiin

jos tätä ei voida tehdä niin kysyn kyllä millä perusteella rahoitusta haluttiin suunnata vain kahdelle marttajärjestölle varakkaimmille näistä kolmesta järjestöstä

arvoisa puhemies

tuo miljoonan lisämääräraha kiinteistökohtaisesti annettavaan neuvontaan haja asutusalueitten jätevesien käsittelystä on hyvä asia

lopuksi tämän vaalikauden viimeisen budjettipuheenvuoroni kunniaksi samalla kun toivotan rauhaisaa joulun aikaa luen aforismin jonka sain mikkelin farmarinäyttelyssä kesällä sdpn kojulta ex kansanedustajalta ja jonka lupasin käyttää budjettipuheenvuorossani onhan minulla tiettyjä perinteitä tässä asiassa ja keskustahan pitää aina lupauksensa

toivon vaan että se hoituisi vähän suurempina kokonaisuuksina kuin ihan kuntakohtaisesti

meillä esimerkiksi etelä savossa on kolme tämmöistä seudullista jätevesineuvojaa ollut jo vähän aikaa toimimassa tuosta keväästä lähtien ja palaute on ollut positiivista heidän osaltaan

keskusta lisäisi kuitenkin museoviraston toimintamenoihin vielä lisärahaa niin että esimerkiksi linnojen kuten olavinlinnan korjausta voitaisiin jatkaa järkevämmin mutta on tietenkin hyvä että valtiovarainvaliokunta lisäsi tähän oman osuutensa

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

jokaisen peruskoulun päättävän nuoren on voitava jatkaa opiskeluja

ongelmia tuli kustannustason noususta tänä vuonna joten osa tuosta rahasta menee ymmärrykseni mukaan avustuksen euromääräiseen lisäykseen nyt teon alla oleville hankkeille joita esimerkiksi meillä päin ovat pertunmaan kuortti ja kerimäkisavonlinna

niille nuorille joilla on vaikeuksia tulee tarjota vaihtoehtoja ja tukitoimia jotka mahdollistavat jatkokoulutuksen ja ammattitaidon hankkimisen vaikkapa oppisopimuksen tai ammattistartin kautta

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

on suurta olla pieni kansa

esimerkiksi asuntojen energiatehokkuuden parantamiseen tarkoitetut lämmitystapa avustukset loppuivat alkuvuodesta kesken ja budjettiehdotuksissa summa oli sama mutta onneksi lisäbudjetilla tämä asia hoidettiin kuntoon

haluaisin ministeriltä kysyä millä tavoin kehitysyhteistyötä voitaisiin parantaa ja tehostaa entistä paremmin näissä niin sanotuissa keskitulon maissa joihin edelleen kehitysyhteistyövaroja ohjataan kun siellä varsinkin köyhimpien ja sitten vähän paremmin toimeentulevien erot entisestään tuntuvat kasvavan

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

toisena kysymyksenä sitten nostaisin esiin parlamentaarisen valvonnan ja demokratian edistämisen koska sehän on vanha sanonta että parlamentti ei tarkoita demokratiaa mutta toisaalta demokratiaa ei ole ilman toimivaa parlamentarismia

tosiaan täytyy myöntää tässä vaiheessa että se alkuperäinen esitys mikä viime vuonna tästä niin sanotusta avoerolaista oli on parantunut merkittävästi

siinä mielessä tämän instituutioiden kehittämisen näen erittäin tärkeänä koska jos maahan ei saada kehitettyä toimivia instituutioita niin on todennäköistä jälleen että siellä sitten myös hallinnollisia ongelmia on ja myös korruptiota esiintyy enemmän ja sitä kautta ei myöskään voida taata kansalaisten verovarojen käyttöä hyvin

arvoisa puhemies

kun viime vuoden puolella tästä kyseltiin lausunnonantajilta ja kansalaisilta palautetta kansalaispalautteessa pääasiallinen kritiikki koski hankkeen tarpeellisuutta ylipäänsä tahdonvaltaisuuden puutteellisuutta avoliiton määritelmän epäselvyyttä käytännössä ja omaisuudensuojan rapauttamista

mutta ennen ainakin sain palautetta siitä että siinä otetaan muitakin asioita huomioon kuin se varsinainen työkykyisyys otetaan niin sanottuja sosiaalisia tekijöitä huomioon myös tässä arvioinnissa ja minä luulen että tästä ei ole ihmisiä informoitu riittävästi

miten ministeri näette tunnistetaanko harvinaiset sairaudet tai sellaiset sairaudet jotka todellisuudessa aiheuttavat työkyvyttömyyttä mutta eivät löydy joltakin listalta

tämä huoli omaisuudensuojan säilymisestä kohdistui etenkin ehdotukseen avopuolisoiden yhteisenä kotina käytetyn asunnon ja irtaimiston käyttöoikeuden myöntämisestä sitä enemmän tarvitsevalle avopuolisolle ja hyvitysmahdollisuudesta yhteiseen talouteen annetusta panoksesta

kansantaloudellemme merkittävä vientiteollisuus palautuu hitaammin kuin monet muut alat

syrjäytymistä tulee ehkäistä vahvalla varhaiskasvatuksella perhetyöllä perusopetuksella ja ongelmien varhaisella havaitsemisella

tosiaan sieltä poistui nyt niitä asioita esimerkiksi se että eron tultua avopuolisolle olisi jäänyt asumisoikeus vaikkapa yksiöön tietyksi ajaksi mikä olisi voinut olla mahdollista ja niin edelleen

avoliittohan on aikanaan syntynyt juuri siitä syystä että ihmiset eivät ole halunneet avioliiton tuomia oikeuksia mutta eivät myöskään niitä velvollisuuksia mitä avioliitto on mukanaan tuonut

nyt itse ainakin olen saanut paljon palautetta ja myös kysyn mitä tämä laki sitten tullessaan tuo

tarkoittaako se sitä että nyt heidän nuorempien tai vanhempien ihmisten ne voivat olla myös seitsemänkymppisiä jotka haluavat asua avoliitossa pitää sitten keksiä jälleen joku uusi muoto tai onko se edes mahdollista

vielä tällä vaalikaudella on tehtävä esitykset yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi

kysyin jossakin vaiheessa että pitääkö sitten kun asutaan yhdessä eikä haluttaisi tätäkään lakia siihen parisuhteeseen sovellettavan kutsua sitä liittoa vaikkapa avoimemmaksi liitoksi tai perusliitoksi

arvoisa herra puhemies